se tarkoittaa sitä että te ette kannata sitä että työnteon verotusta kevennetään ja samalla ympäristön kuormittamisen ja ympäristön saastuttamisen verotusta kiristetään

eli jos tällaista järkevää muutosta jolla suomi toteuttaa eun direktiiviä sellaisenaan jolla suomi tekee samanlaista politiikkaa kuin kaikki muut euroopan maat käytännössä täällä nyt asetutaan vastustamaan niin ainakaan minä en tarvitse enää yhtään todistetta siitä että tässä maahanmuuttokeskustelussa on se toinen ääripää

minun mielestäni näin syntyvää sormenjälkirekisteriä tulisi voida käyttää rikosten ainakin törkeiden rikosten selvittämiseen

esimerkiksi kaksi poliisia murhannut tanskalainen rosvo hyvin pitkälle paikallistettiin nimenomaan kadunvarsien kameravalvonnan avulla

itse toin jo lähetekeskustelussa esiin sen että jo vaikkapa normien purkumielessä ei tähän parveketupakointikiellon määräämiseen olisi kuntaa tarvittu vaan taloyhtiön päätös olisi aivan hyvin riittänyt

mutta jos lähdetään tästä oikeusasiamiehen lähtökohdasta tiukasta lähtökohdasta että kaikille rajoituksille sellin sulkeminenhan rajoittaa vangin vapautta pitää olla laissa eduskuntalaissa annettu täsmällinen ja tarkkarajainen valtuutus tai sitten sen pitää johtua suoraan tästä rangaistuksesta tästä vapauden menetyksestä niin minun mielestäni ei ole olemassa oikeudellista perustetta oikeusasiamiehen tulkintojen valossa siihen että vankien sellit ovat öiseen aikaan kiinni

arvoisa herra puhemies

me kannatamme sitä että työnteon verotusta kevennetään ja samalla verotuksen painopistettä siirretään ympäristön kuormittamisen ympäristön saastuttamisen verottamisen suuntaan

eli kyllä näillä asioilla on myös toinen puolensa eikä heti pidä huutaa sen perään että isoveli valvoo tätä istuntoakin kuvataan vasta spora

toivon että seuraavassa vaiheessa otetaan tällainen askel mutta kuvittelen että taustalla on varmaan suomen hyvin legalistinen perinne eli se että ehkä katsotaan että tämmöinen yksilöä koskeva päätös pitää viranomaisen tehdä

esimerkkeinä mainitsen täältä nyt poissa olevan edustaja emma karin joka on ollut sitä mieltä että edes niitä irakilaisia ei pitäisi palauttaa irakiin joilla ei ole mitään perustetta saada suomesta oleskelulupaa

kai tässä joku logiikka on mutta se logiikka on sen verran sumea ettei se ainakaan minulle ole auennut

täällä pyydetyt puheenvuorot vielä edustajilta reijonen m kerola ja

se on määrättävä jos taloyhtiö hakee mutta se on totta että siitä sitten valitetaan ja pari vuotta pystyy tupakoitsija ihan valittamalla viivyttämään tämän asian voimaantuloa

haluan vielä selväksi sanoa että minä tietysti kannatan sitä ja minun mielestäni on itsestään selvää ja vankiloiden toiminnan käytännön järjestämisen kannalta itsestään selvää että sellien ovet saavat olla ja niiden pitääkin suljetuilla osastoilla ainakin olla öiseen aikaan kiinni

siksi on yllättävää että tässä hankkeessa fennovoimassa vihreät ovat turvautuneet venäjä korttiin ja käyttäneet sitä sanoisinko hyvin julkeasti ja hyvin läpinäkyvästi poliittisen pelin välineenä

oli hyvä kuulla edustaja salosen puheenvuoro ja kaiken kaikkiaan on erittäin hyvä että tänne eduskuntaan on valittu kansanedustajia hyvin erilaisista työtehtävätaustoista jolloin kuulemme myös tätä käytännön arjen tuntemusta eri asioissa

mitä tähän autossa tupakointiin tulee niin siitäkin olen sitä mieltä että aivan samoin kuin poliisi valvoo vaikka turvavöiden käyttöä se olisi voinut ratsiassa valvoa tätäkin asiaa

ehdotetut säännösmuutokset eivät sisällä sellaisia ulottuvuuksia jotka olisivat ristiriidassa perustuslain suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden tai euroopan unionin lainsäädännön kanssa

arvoisa herra puhemies

en ole tosin tällaisesta tositv formaatista kuullut mutta ehkä valvontakameroissa esiintymisestäkin pystyy joku luova tuotantoyhtiön mies tai nainen sellaisen kehittämään

ministeri niinistö on kansainvälisillä foorumeilla syyttänyt tässä yhteydessä suomettumisesta ja venäjän nöyristelystä

mutta on pakko sanoa edustaja saloselle että en ole ihan varma että teidän rauman sosiaaliviraston ohjeet ja käytännöt olisivat eduskunnan oikeusasiamiehen seulan läpi menneet koska oikeusasiamies tässä päätöksessään kirjoittaa nimenomaan näin

ja minusta yhteiskunnallinen intressi siihen että rikokset varsinkin törkeät rikokset saadaan selvitettyä on varmaankin vähintään yhtä suuri kuin on yhteiskunnan intressi siihen että jossakin onnettomuudessa lentokoneen tuhoutumisessa tai tsunamissa syntyneiden uhrien henkilöllisyys saadaan selvitettyä

voidaan ajatella että joku talousrikoskonna haluaa mieluummin nukkua omissa silkkilakanoissaan ja varmasti huumekauppias suosii marimekon unikko kuosia

ja kun näin on niin ei voisi kuvitella että olisi mitään perustetta lähettää tätä esitystä kuten puhemiesneuvosto nyt ehdottaa perustuslakivaliokuntaan lausunnolle

tabermann sanoa että viittasitte puheenvuorossanne kameravalvontaan jota on julkisilla paikoilla kaduilla asemilla muualla nimenomaan tällaisena negatiivisena isoveli valvoo henkisenä yhteiskuntakehityksenä

saarinen toisti täällä tänä päivänä aika yleisen hokeman tai näkemyksen siitä että hallitus on menettänyt toimintakykynsä ja tarvittaisiin ennenaikaiset vaalit

totta kai on täysin selvää minun mielestäni että vangit nukkuvat vankilassa vankilan vuodevaatteissa mutta jos lähdetään tästä oikeusasiamiehen tulkinnasta että vankien oikeutta saa rajoittaa vain joko erillisellä lainsäädöksellä tai sitten sen vuoksi että se johtuu suoraan tästä vapauden menetyksestä niin miten tästä vapauden menetyksestä suoraan johtuu tai miten laki sinänsä suoraan jotenkin antaisi valtuuden siihen että rajoitetaan vangin oikeutta nukkua omissa vuodevaatteissaan

haluan sanoa teille että sen lisäksi että monia rikoksentekijöitä kameravalvonnan avulla on saatu kiinni uskon että esimerkiksi rautatieasemilla metroasemilla muilla julkisilla paikoilla oleva kameravalvonta on myös omiaan ennalta ehkäisemään ryöstöjä raiskauksia ja muita viattomiin ihmisiin kohdistuvia rikoksia

ensimmäisen käsittelyn keskustelussa ed

jacob söderman ja eräät muut edustajat valistivat minua siitä että tällaisen rekisterin käyttäminen rikosten selvittämiseen olisi ongelmallista nimenomaan ihmisoikeuksien kannalta ja nimenomaan modernimman eurooppalaisen ihmisoikeusajattelun valossa

miksi se on tärkeätä kun hallituksen esityksessä sanotaan että ei ole mitään ei mitään suhteessa kansainvälisiin velvoitteisiin ei mitään suhteessa meidän perusoikeuksiin ei mitään suhteessa kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja muuta

myönnän että yle ratkaisussa hallitus ei päätynyt siihen ratkaisuun mitä oli haettu mutta siinä haettiinkin hyvin laajaa yhteisymmärrystä koko eduskunnan piirissä

tasa arvo on tärkeä asia ja varsinkin tasa arvo työelämässä on hyvin tärkeä edistettävä asia

eli se mitä rauman sosiaalivirastossa ja helsingin sosiaalivirastossa ja vähän luulen kaikissa muissakin sosiaalivirastoissa ympäri maan on pidetty järkevänä ja tarkoituksenmukaisena toimintatapana ei eduskunnan oikeusasiamiehen tulkinnan mukaan olekaan lainmukainen toimintatapa

minä en ymmärrä tätä että tässä eduskunnassa näköjään ei nykyään voi säätää juurikaan mitään merkittävämpää tai edes vähemmän merkittävää lakia ilman että pidetään tärkeänä että perustuslakivaliokunnalle annetaan tilaisuus antaa esityksestä lausunto

tasa arvo ongelmia ja erittäin suuria turvattomuusnäkökohtia liittyy myös tähän perheessä tapahtuvaan väkivaltaan josta ed

tämä on tietysti järjetön esimerkki joidenkin mielestä mutta minun mielestäni juuri oikeusasiamiehen tiukka tulkintalinja johtaa järjettömyyksiin

mutta pitää sanoa että jos näin on niin olen tästä asiasta tämän ajattelun kanssa eri mieltä

mitä sitten tulee tähän edustaja heinosen havaintoon niin se on kyllä hyvä ja tärkeä havainto ja kun tämä aloite menee sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja kun he ryhtyvät tätä käsittelemään niin toivon että myös tämä näkökohta jonka itse esitin eli se että myös tällä nuorella olisi tiettyjä velvoitteita otettaisiin huomioon

toistaiseksi oikeusasiamies on hyväksynyt sen että sellien ovet saavat olla kiinni vaikkei siitä ole valtuutusta ja ilmeisesti hyväksynyt myös tämän vankilan lakanoissa nukkumisen vaikkei siitäkään ole olemassa erillistä valtuutusta

olen kuitenkin tyytyväinen siitä että tässä käydyssä keskustelussa kukaan ei varsinaisesti asettunut puolustamaan tässä puheena olevassa direktiivissä ja lakiesityksessä olevia niitä kohtia joita omassa puheenvuorossani ankarasti arvostelin

mutta vetoan että puhemiesneuvosto kävisi keskuudessaan keskustelun mihin perustuu sellainen ajatus että kun yhtäältä sanotaan että ehdotetut säännösmuutokset eivät sisällä sellaisia ulottuvuuksia ei puhuta ristiriidoista vaan sellaisia ulottuvuuksia jotka olisivat ristiriidassa perustuslain suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden tai euroopan unionin lainsäädännön kanssa niin miksi silti asia pitää lähettää perustuslakivaliokuntaan

minun mielestäni ihmisoikeudet ja niiden loukkaamattomuus ovat äärimmäisen tärkeitä asioita mutta olen nähnyt että ihmisoikeuksien nimissä tai yksityisyyden nimissä ammutaan joskus yli ja sen jälkeen kun tapahtuu kauheita tekoja koulusurmia tai sairaanhoitaja surmaa vanhoja potilaitaan ja kun niiden selvittämisessä tai ennalta ehkäisemisessä törmätään mahdollisiin tietosuojakysymyksiin yksityisyydensuojakysymyksiin niin sitten ihmetellään ketkä näin tiukkoja lakeja jotka estävät tarkoituksenmukaisen toiminnan ovat menneet meille säätämään

herra puhemies

eli jos nuori suhtautuu niin että minähän en sinne tule sosiaalitanttoja tapaamaan niin sitten sosiaalivirasto voisi sanoa että ei sun tartte tulla mutta ei sun tartte odottaa että täältä tulee sulle rahaakaan

saarinen tarkoitti

eli kun epäilin onko oma tasa arvoajatteluni kovin kehittymätön tai olenko tasa arvonäkökohdiltani kovin vanhanaikainen kun en ymmärtänyt näitä rajoituksia joita tässä tulee niin huomasin että täällä näköjään ollaan hyvin pitkälle tästä asiasta samaa mieltä

siitä äänestettiin tänään

nyt näyttää siltä ettei vasemmisto hyväksy tätä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimusta

siksikö että nämä valtiosääntöasiantuntijat jotka viisastelevat kaikissa mahdollisissa uudistuksissa jotka koskevat rikollisia tai maahanmuuttajia viisastelevat ja näkevät niissä ongelmia tässäkin pääsevät nyt sitten näkemään ongelmia nämä asiantuntijat joista ainakin osa on tullut tunnetuksi siitä että toimivat tai ovat toimineet sellaisissa järjestöissä joiden tehtävänä nimenomaan on ajaa ulkomaalaisten asiaa suomessa

no eihän siinä mitään teillähän on täysi vapaus parlamentaarisessa demokratiassa suhtautua näihin sopimuksiin kuten haluatte ja voitte olla niitä vastaan mutta siihen että te nyt tivaatte täällä hallitukselta peruuko hallitus tekemänsä päätöksen se on välikysymyksen aihe totean vain että media oli oikeutettu illalla ja aamulla saamiensa erilaisten tulkintojen perusteella esittämään oman näkemyksensä siitä mitä tämä sopimus tarkoitti

edelleen totean että minun mielestäni on ongelmallista että sellainen urheiluseura syyllistyy laittomuuteen joka todellakin myy kausikortteja esimerkiksi naisille halvemmalla ja sellainen yrittäjä syyllistyy laittomuuteen joka esimerkiksi järjestämiinsä tilaisuuksiin myy vaikka miehille sitten halvempia lippuja

kun olen ollut sitä mieltä ja olen edelleen sitä mieltä että ei loukkaisi kenenkään ihmisoikeuksia suomessa jos törkeiden rikosten selvittämiseen voitaisiin tätä sormenjälkirekisteriä käyttää on minulle kerrottu täällä keskustelussa esimerkkejä siitä miten tällaisen rekisterin käyttäminen rikosten selvittämiseen voisi uhata ihmisoikeuksia

no vankila menetteli tietysti luonnollisesti järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti ja minun mielestäni oikein kun otti vangilta tämän rikoksentekovälineen pois mutta oikeusasiamies toteaa täällä kertomuksessaan että vankila ei olisi saanut ottaa rikolliselta rikoksentekovälinettä eli kirjoituskonetta pois koska vankeuslaissa ei ole erikseen säädöstä siitä että vangilta saadaan ottaa kirjoituskone pois jos hän tekee kirjoituskoneella rikoksia

näissä usein on ihan järkevä motiivi ja en usko että koskaan näissä tapahtumissa ja tilanteissa on motiivina syrjiminen sukupuolen perusteella joten pidän kyllä tässä laissa olevia näitä kohtia harhaan osuvina

toivon kun täällä on perustuslakivaliokunnan jäseniä että kun perustuslakivaliokunta tätä käsittelee niin ainakin asiantuntijoiden osalta pidätte huolen siitä että siellä asiantuntijat esittävät asiantuntemuksensa perusteella arvioita tämän lakiesityksen suhteesta näihin kansainvälisiin velvoitteisiin ja suomen perustuslakiin eivätkä ole siellä lobbaamassa oman ulkomaalaispoliittisen näkemyksensä mukaisia

siihen liittyy useampiakin kysymyksiä ja ongelmallisia tulkintatilanteita mutta erityisesti olen itse kiinnittänyt huomiota sellaiseen ilmiselvään ongelmatapaukseen että suomessa on toisesta eu maasta henkilö vaikkapa virosta joka oltuaan suomessa vähän aikaa töissä ja menetettyään työnsä turvautuu toistuvasti eli jatkuvasti kuukaudesta toiseen suomalaiseen sosiaaliturvaan eli toimeentulotukeen

toivon että tämä keskustelu osaltaan vaikuttaa niin että suomen edustajat näissä pöydissä missä tämmöisiä uudistuksia tehdään ja säädetään toisivat nämä järkevät näkemykset esiin ja näitä yliampumisia vältettäisiin

ensinnäkin keskustelussa tuotiin ilmi se että suomessakin tällainen rekisteri voi joutua pahojen ihmisten esimerkiksi kommunistien tai natsien käsiin jos he ovat saaneet suomessa vallan tai jos ovat saaneet vallan sellaisissa poliisiorganisaatioissa joiden käytössä tällainen rekisteri on

minun mielestäni tämä on itsestään selvä lähtökohta ja totta kai se johtuu jo koko vankeusrangaistuksen tarkoituksesta joka on rikosten teon estäminen muun ohella

lystiä ei ne

oikeusasiamieskin pitää nykytilannetta epätyydyttävänä ja on esittänyt lain täydentämistä tältä osin ja varmaan tässä vankeuslain uudistuksessa sitten tullaan säätämään pykälä siitä että jos vanki tekee kirjoituskoneella rikoksia niin häneltä saadaan ottaa kirjoituskone vankilassa pois

kyllösestä varmasti tulisi hyvä asianajaja kun hän niin nopeasti kehitti jo seikat joilla lakia voidaan kiertää käytännössä mutta ei kai voi olla tarkoituksenmukaista säätää lainsäädäntöä jossa samalla pitää antaa neuvot siitä miten lakia voi käytännössä kiertää

ensinnäkin se että toteutunut inflaatiovauhti oli hidastunut eikä paineita sen nopeuttamiseksi ollut ja toiseksi se että euroalueen talousnäkymät olivat pysyneet edelleen varsin vaimeina

nyt eu säädökset lähtevät siitä että jos henkilö eu kansalainen suomessa turvautuu toistuvasti suomessa toimeentulotukeen niin se on peruste katsoa että hänellä ei ole enää oikeutta oleskella suomessa eli hänen pitää palata omaan maahansa ja elää oman maansa sosiaaliturvan varassa ellei muuta toimeentuloa hänelle sielläkään löydy

no pidän ensinnäkin hyvin epätodennäköisenä sitä että suomessa pahat ihmiset kuten kommunistit tai natsit voisivat saada vallan

olen moittinut oikeusasiamiestä mutta vika ei ole pelkästään oikeusasiamiehessä vaan vika on myös meissä kansanedustajissa eduskunnassa

toiseksi jos ja kun tämmöinen rekisteri kuitenkin on olemassa niin en ymmärrä miten riski rekisterin väärinkäytöstä lisääntyy sillä että rekisteriä voidaan käyttää myös rikosten selvittämiseen

pankkiunioni koostuu yhteisestä valvontamekanismista yhteisestä eurooppalaisesta kriisinratkaisujärjestelmästä sekä jossain myöhemmässä vaiheessa kenties kansallisten talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistamisesta

eduskunta on nimittäin säätänyt erittäin tiukan vankeuslain jossa vankeuslaissa juuri lähdetään siitä että vankilassa vankilan olot on järjestettävä niin pitkälle kuin mahdollista vastaamaan yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja omat lakanat ja niin edelleen

eli kun ulkomaalainen siis eu kansalainen suomessa turvautuu toistuvasti toimeentulotukeen niin hän menettää oikeutensa olla suomessa

södermanille sanoa että kyllä minä tiedän että on historiassa ollut vaiheita joissa kommunistit ovat toimineet ihmisten hyväksi pelastaneet ihmishenkiä vastarintaliikkeessä esimerkiksi ja tiedän sen että kommunistit ovat aina puheissaan olleet ihmisoikeuksien kannalla

mutta kun sosiaaliviranomainen näkee ja kokee työssään että tämä ulkomaalainen jatkuvasti turvautuu toimeentulotukeen suomessa sosiaaliviranomaisella ei ole oikeutta kertoa tätä maahanmuuttoviranomaisille jotta maahanmuuttoviranomaiset voisivat todeta tämän henkilön oleskeluoikeuden suomessa loppuvan

olen tyytyväinen edustaja tynkkysen näkemykseen siitä että suomessa jos halutaan voidaan kieltää tämä teurastustapa eläinsuojelusyistä ja voidaan kieltää kerjääminen muista hyvin perustelluista syistä

yhteinen valvontamekanismi tarkoittaa että ekp valvoo euroalueen pankkeja yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa

ilmeisesti

vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta kuten oikeusasiamieskin on korostanut

edellisellä vaalikaudella edustaja saarikko ja hänen ryhmätoverinsa arvostelivat julmetusti silloista hallitusta siitä että jouduttiin tekemään säästöjä myös lapsilisiin

mitä tulee sitten siihen että kutsun näitä niin sanottuja ihmisoikeusjuristeja niin sanotuiksi ihmisoikeusjuristeiksi se perustuu siihen että he ovat omaksuneet erittäin kunniallisen käsitteen ihmisoikeusjuristi ja kuitenkin he edustavat tiettyä pientä näkökulmaa tai koulukuntaa tässä asiassa

mutta tiedän myös sen että kun kommunistit ovat saaneet vallan oli sitten kyse venäjästä kuubasta kiinasta unkarista mistä maasta tahansa niin kyllä ihmisoikeuksille on saman tien sanottu hyvästit ja on nähty mitä julminta ihmisten vainoamista heidän mielipiteittensä takia ihan kuin natsienkin ollessa vallassa

ekp valvoo suoraan euroalueen merkittävimpiä pankkeja

eli me kansanedustajat täällä eduskunnassa minä muiden mukana olemme olleet säätämässä lakia joka oikeusasiamiehen tavalla yksipuolisesti ja tiukasti tulkittuna on johtanut ja johtamassa järjettömiin lopputuloksiin

maahanmuuttoviranomaisilla on kyllä oikeus kysyä sosiaaliviranomaisilta turvautuuko tämä ja tämä henkilö toistuvasti teillä toimeentulotukeen ja silloin sosiaaliviranomaiset saavat vastata että kyllä turvautuu ja silloin maahanmuuttoviranomaiset saavat todeta että hänellä ei ole oikeutta olla suomessa

kuinka monta kertaa saimmekaan kuulla täällä salissa tai itse asiassa tuossa varsinaisessa salissa että kyseessä on nimenomaan hallituksen ilkeämielinen arvovalinta että hallitus haluaa juuri kurittaa erityisesti lapsiperheitä ja siksi hallitus tekee näin inhottavia ratkaisuja lapsiperheitä koskien

arvoisa herra puhemies

se on vähän sama kuin jos minä omaksuisin semmoisen käsitteen että minä olen vaikka oikeudenmukaisuusjuristi ja edellyttäisin että edustaja tynkkynen ja muut sitten kutsuisivat edustaja zyskowiczia tunnetuksi oikeudenmukaisuusjuristiksi

mutta kun maahanmuuttoviranomaiset ainakaan helsingissä missä näitä ulkomaalaisia on tuhansittain eivät voi jokaisen kohdalla kysyä helsingin sosiaalivirastosta että onko tämä teidän pitkäaikainen asiakkaanne niin tämä hieno systeemi ei käytännössä toimi

tämän vuoksi kyseenalaistan tämän käsitteen ja usein näissä yhteyksissä puhun niin sanotuista ihmisoikeusjuristeista varsinkin kun monet heistä eri yhteyksissä korostavat erilaisten konnien oikeuksia niin paljon että joskus jopa ilmaisu konnanoikeusjuristi kuvaisi paremmin heidän ajatteluaan

söderman mielestäni toi esiin miksi tällainen rekisterinkäyttö voisi uhata ihmisoikeuksia oli se että se eräällä tavoin leimaisi ihmiset rikollisiksi jos heidän sormenjälkiään voitaisiin käydä tutkimaan siinä vaiheessa kun jonkun törkeän rikoksen uhrin vierestä on löytynyt tuntemattomat sormenjäljet

voin vielä kertoa koska minulla on paljon kokemusta myös perustuslakivaliokunnasta että siellä käyvät nämä akateemisissa norsunluutorneissaan asioita pohtineet niin sanotut ihmisoikeus ja valtiosääntöasiantuntijat lausumassa todellisuudelle ja käytännön elävälle elämälle vieraita käsityksiään ja näitä käsityksiä sitten perustuslakivaliokunta laittaa lausuntoihinsa ja edellyttää niiden huomioon ottamista jotta katsottaisiin ettei laki ole vastoin suomen perustuslakia tai vastoin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia

siksi että kun nämä käytännössä ovat ilmeisesti useimmiten ensikertalaisia niin selviävät ehdollisella käytännössä useimmiten käsitykseni mukaan

nyt edustaja saarikko on hallituspuolueen kansanedustaja ja hän ei ole kannattamassa viime vaalikaudella tehtyjen lapsilisäleikkausten kompensoimista vaan päinvastoin hän on kannattamassa sitä että lapsilisiä ei jatkossa sidota indeksiin

sosiaaliviranomaisilla ei ole oikeutta vaikka tämä ulkomaalainen olisi kuukausi tai jopa vuosikaupalla ollut toimeentulotukiasiakas helsingissä edes harkitessaan ja halutessaan ilmoittaa maahanmuuttoviranomaisille että tämän henkilön oikeus oleskella suomessa tulisi katsoa päättyneeksi

edustaja pekkarinen oli sitä mieltä että jos vastustaa suomalaisten veronmaksajien rahojen käyttämistä ranskalaisten pankkien tukemiseen niin tämän asian päätöksentekopaikka oli silloin kun päätettiin ervvn muskeleiden vahvistamisesta ja työkalujen monipuolistamisesta

huijatut verot maksuun korkoineen plus veronkorotus

leimaako se kaikki autonhaltijat rikollisiksi että meillä on autorekisterikeskuksessa ymmärtääkseni rekisteri jossa ovat kaikki autot ja tätä rekisteriä voidaan käsittääkseni käyttää myös rikollisten tekojen selvittämiseen

ehkä tämä nyt kertoo meille kaikille että kyse näissä vaikeissa asioissa ei aina todellakaan ole mistään arvovalinnoista vaan kyse on siitä että kun ollaan vastuussa joudutaan tekemään vaikeitakin taloudellisia päätöksiä jotta pystyttäisiin edistämään kokonaistaloudellista hyvää niin kuin nykyinenkin hallitus joutuu tekemään

edustaja uotila en todellakaan ollut sillä tavoin ristiriitainen kuin sanoitte

tässäkin asiassa sivumennen sanoen kävi niin että perustuslakivaliokunta edellytti lakiin muutoksia jotka tehtiin ja sitten huomattiin että käytännössä se johtaa kyse oli vankien postin tarkkailusta täysin mahdottomiin lopputuloksiin jolloin lakia muutettiin kiireesti

kannatan sitä että tulee rikosoikeudellinen seuraamus ja sen päälle tulee tämä veronkorotus koska juuri näissä talousrikoksissa on tärkeätä että myös lompakon kimppuun käydään

haluan korostaa sitä itsestäänselvää seikkaa että vaikka jonkun sormenjäljet voitaisiin tästä rekisteristä tunnistaa kaikki normaalit perusteet mitkä vaaditaan ihmisten syyllisyyden osoittamiseksi johonkin rikolliseen tekoon säilyvät ennallaan

myös hankkeet pankkien kriisinratkaisumenetelmien kehittämiseksi ovat edenneet